edelleen tähän täydennysesitykseen liittyen täällä todetaan että kiinteistöveroa nostamalla kunnat kykenevät pienentämään kunnallisveroasteen nousupaineen

no tässä nyt kuitenkin niin kuin moneen kertaan jo aiemminkin täällä on todettu ja eri yhteyksissä tavallaan kuntapäättäjät on pantu tekemään se niin sanottu likainen työ

esimerkiksi eilen maanantaina varsin monessa kunnassa näitä päätöksiä tehtiin osittain pakosta kun näitä kiinteistöveroprosenttien alarajoja nostettiin ja niiden vuoksi tai muutenkin ne nostivat kiinteistöverojaan mutta joutuivat myös nostamaan tuloveroprosenttiaan

toki olisi toivonut että jollain kuten aiemmin tuolla totesin muulla tavalla näitä kuntien resursseja myös valtiovallan toimesta olisi lisätty

edelleen todettakoon että varsinkin pääministeri ja valtiovarainministeri toistamiseen toteavat sen että hallituksen taholta ei leikata

näin tosiaan on ei tässä vaiheessa varmasti mutta sitten kun mennään eteenpäin varmasti näitä leikkauksia tulee hyvinkin paljon varsinkin seuraavien eduskuntavaalien jälkeen

mutta he tietoisesti unohtavat tai eivät halua todeta sitä että kunnat joutuvat leikkaamaan niin kuin totesin paitsi palvelujaan ne myös joutuvat kiristämään verotustaan ja mikä myös on erittäin huono asia johon tässä aiemmin puheenvuorossani olen viitannut joutuvat supistamaan investointejaan ja tätä kautta sitten myös tällä on vaikutusta työllisyyteen

jälleen kerran edessämme on lakiesitys joka on aiheuttanut kuohuntaa ja ristiriitoja hallituspuolueiden välillä ja niiden toimijoiden välillä joita uusi laki koskettaa

näyttää kuitenkin siltä että siitä miten laki tulee käytännössä toimimaan tai mitä se tarkoittaa on hyvin paljon erimielisyyttä

arvoisa puhemies

todella olisin toivonut että tässä täydennysesityksessä olisi aidosti kohdennettu valtionosuuksiin lisää rahaa

työt ovat lisääntyneet mutta tekijät vähentyneet

yksi esimerkki

jätealan yrittäjät pelkäävät nyt että heidän toimintaedellytyksiään rajoitetaan ja luodaan kunnallinen jätemonopoli

ennen kihlakuntauudistusta päälliköt tekivät muun muassa lupahallintotöitä ja ainakin meidän kaupungissamme olivat myös kenttätyössä

nyt he ovat kihlakunnan pääpaikalla pyörittämässä byrokratiaa

toisaalta myös tutkintatehtävistä poliiseja on siirtynyt lupahallintopuolelle eli rikostutkijoitten lukumäärä on vähentynyt mutta työt silläkään puolella eivät ole vähentyneet

toinen on sitten kompensaatiot kunnille verotusratkaisuista joitten myötä kunnat ovat menettäneet tulojaan

hän ainakin tuntui olevan tyytyväinen

jätealan yritykset toimivat markkinaehtoisesti

ja sitten todella varsin pieni summa muutama kymmenen miljoonaa on todellisia valtionosuuksien korotuksia

ja toisaalta uusi laki mahdollistaa edelleen sen että kunnilla säilyy nykyisen kaltainen itsemääräämisoikeus kuljetusjärjestelmän valinnassa

kaikessa jätteisiin liittyvässä liike ja muussakin toiminnassa pitäisi olla lähtökohtana mahdollisimman tehokas materiaalitehokkuus ja kierrätys

nykyisessä maailmantilanteessa luonnonvarojen ehtyessä ja ilmastonmuutoksen edetessä pitäisi olla itsestäänselvää että me aina valitsemme ympäristöä eniten säästävän toimintamallin

viestimistä on voitu lukea että velkaneuvontapalvelujen kysyntä on voimakkaasti kasvanut ja tämä on kyllä luonnollista koska työttömyysluvut ovat kasvaneet ja näillä näkymin ei vielä pohjakosketusta ole saatu

jätteet ovat bisnestä ja oman edun tavoittelu ja lyhytnäköisyys jätehuollon suunnittelussa voivat viedä pohjan näiltä periaatteilta

talous ja velkaneuvontaan kuuluu myös ylivelkaantumisen ennaltaehkäisy

arvoisa puhemies

jos asetuksessa säädetään tarpeeksi tiukoista kierrätysvelvoitteista ja kierrätyksen määrälliset tavoitteet asetetaan korkealle on nähdäkseni yritysten huoli sen jälkeen osittain aiheeton

tässä mietinnössä on kaksi lausumaa ja ne ovat sinänsä hyviä mutta aiheellisesti voi kysyä mikä niiden merkitys on

nyt kysynkin hallituksen edustajilta onko ministeri risikko esimerkiksi tähän vastaamassa uskotteko että tällä esitetyllä määrärahalla sitten pystytään estämään kohtuuttomat jonotukset ja toisaalta syrjäytyminen ja pystytäänkö ollenkaan kehittämistyöhön jota tarvittaisiin myös

tähän käsiteltävän lakiesityksen mietintöön liittyy maa ja metsätalousvaliokunnan yksimielinen lausunto jossa oli ja on pykälämuutosesitykset liittyen törkeään metsästysrikokseen ja törkeään saaliin kätkemiseen

joka tapauksessa postipalvelut ovat yhteiskunnan peruspalveluita niin kuin tässä on todettu ja ennen kaikkea erittäin suuri vaara ja todennäköistä on että erityisesti haja asutusalueilla nämä jakeluhinnat voimakkaasti kohoavat

on helppo tehdä päätöksiä jotka tuovat kunnille lisää ropoja kirstuun vaikka päätös ei olisikaan aina se ympäristöystävällisin

näillä pykälämuutoksilla haluttiin taata se että niin sanottua oikeusmurhaa ei tapahtuisi liittyen ennen kaikkea pakkotilaoikeuteen

toivon että arvoisa ministeri kommentoi näitä kahta asiaa

nimittäin joka tapauksessa budjettirahoituksena jälkikäteen se on täysin mahdoton

mutta kuten ainakin osa meistä täällä salissa olijoistakin tietää niin tässä lakivaliokunnan mietinnössä näitä ei ollut huomioitu mikä on tietysti valitettavaa

jätealan yrittäjä laskee mikä on kannattavaa ja mikä ei eikä lähde hakemaan pientä määrää jätteitä kaukaa

äänestys oli viime perjantaina ja arvoisa puhemies äänestys oli kyllä puhujalle pettymys

ja se on myös totta että kierrätys ei aina ole tehokasta eikä ympäristöystävällistäkään jos pientä määrää jätettä kuljetetaan pitkiä matkoja käsittelylaitokseen

ihmettelen sitä että suurin osa maa ja metsätalousvaliokunnan jäsenistä oli tämän mietinnön kannalla eikä näitten pykälämuutosten kannalla jotka olisivat tosiaan pöö olla että siihen että asialla olleet kohtuullistavia ja tosiaan hyvin tarkkaan mietittyjä

tavallisen ihmisen kannalta merkityksellistä on jätemaksun lisäksi pitkäjänteisyys kierrätyksen ja lajittelun suhteen

mikään ei vie niin tehokkaasti ihmisen innokkuutta kierrätykseen kuin poukkoileva ja vähän väliä muuttuva lajittelusysteemi

ennen kaikkea minua ihmetyttää myös se paitsi maa ja metsätalousvaliokunnan jäsenten osalta ainakin osan äänestyskäyttäytyminen että maakunnissa puhutaan erittäin voimakkaasti ylisuurista petokannoista ja ennen kaikkea tämä problematiikka liittyy suteen ja ilvekseen mutta sitten täällä kuitenkin menetellään toisin

pitkät sopimukset yhden yrityksen kanssa voivat aiheuttaa ongelmia ja eripuraa mutta niin aiheuttavat myös lyhyet sopimukset joissa muutaman vuoden välein systeemi muuttuu

eli tietysti on myös tietämättömyyttä mutta ennen kaikkea tämä harmittaa ja on ikävää että tavallaan ratsastetaan kaksilla rattailla

jos ensin opetetaan yhtä ja hetken päästä jätteenkeräilijä muuttuu ja tuokin omat ohjeensa ja astiansa juuri opitun systeemin tilalle moni turhautuu ja heittää sitten kaikki sekajätteeseen

nyt sitä haudottiin koko syksy ja tuliko siitä suutari tai mätämuna mutta joka tapauksessa edustajat myös tietävät miten paljon tähän de minimis ehtoon ja moneen muuhunkin asiaan liittyy epäselvyyksiä edelleen

kysyn teiltä arvoisa ministeri anttila liittyen näihin suurpetomääriin ja kannan arviointeihin siinä mielessä että kun riistanhoitoyhdistysten avulla tavallaan seurojen avulla koordinoidaan ja viestitetään rktlään tietoja suurpetokannoista ja tähän tietysti liittyy se että sitä tehdään talkoilla nyt toivottavasti jatkossa jotakin voidaan riistanhoitoyhdistyksille korvata niin miten saadaan sitten tavallaan tätä luottamuspulaa vähennettyä joka on hyvin suuri näitten havainnoijien ja rktln välillä miten tähän tultiin tällä tavalla

olen aivan samaa mieltä että on hyvä että lainsäädäntö tältä osin on muutettu eli täällä on nyt se törkeä metsästysrikos ja törkeä laittoman saaliin kätkeminen

mutta tällä hetkellä niin kuin hyvin tiedämme kannat ovat ylisuuret ne ovat keskittyneet tietylle alueelle ja ne muun muassa ilveskanta vaikeuttavat muun muassa poronhoitoa tietyllä alueella

sekään ei ratkaise että nyt sitten näyttää tulleen reittiä ajaa tasaistietooni tulee nettiajantasaistietoa vaan näitten tietojen analysointi

mutta vielä tähän lakiesitykseen liittyen todella olisin toivonut enkä ole ainoa että täältä valiokunnan mietinnöstä olisi tavallaan otettu konkretiaa liittyen pakkotilaoikeuteen koska me jokainen tiedämme että myös kotieläimillä olivat ne hyötyeläimiä tai sitten esimerkiksi koira on myös arvo jota ei voi aina rahassa mitata

arvoisa puhemies

jatkan siitä mistä edustatoverit ravi ja reijonen tuossa äsken puhuivat eli myös tästä metsästyskulttuurista

tosiaan muun muassa pohjois karjalassa sen harrastaminen on aika ajoin ja tietyillä alueilla lähes mahdotonta

mutta nyt sitten kuitenkin lakivaliokunta jolla on yksimielinen mietintö näki että näitä muutoksia ei voinut toteuttaa

toki nyt lienee sellainen tilanne että nämä susien määrät ovat vähentyneet mutta kuitenkin niitä riittävästi on tälläkin hetkellä isojakin laumoja

toivon toki sitä että tämmöisiin tilanteisiin ei jouduta joissa tavallaan on häilyvää onko pakkotilanne mutta näillä petokannoilla uskon että se on myös edessä

mitä tulee näihin suurpetokantojen lukumääriin niin meillähän on valtakunnallisesti hyväksytty kannanhoitosuunnitelmat

mutta toivottavasti oikeus kuitenkin toteutuu eikä mihinkään oikeusmurhiin jouduta

jotenkin kuitenkin semmoinen tunne on tullut että tietyllä tavalla ne eivät kuitenkaan ohjaa tätä verotusta

ja kun me tiedämme vielä näitten suurpetojen rahalliset arvot on muistettava että kaikkien kotieläinten kohdalta ei voi tätä arvoa euroissa mitata

kun tulin eduskuntaan niin nämä kannat olivat sellaiset että puhuttiin tavoitetasosta tuhat ilvestä ja me aivan hyvin tiedämme että nämä kannat ovat todella huomattavasti suurentuneet vuosien mittaan

se ei kuitenkaan verotuksessa ole näkynyt millään lailla olkoonkin että se on tiukasti suojeltu kuuluu siihen direktiiviin ja sama toki on näitten muittenkin suurpetojen kohdalla

toivon tosiaan vielä kerran sitä asiaa että rktln ja metsästäjien petoyhdysmiesverkoston välillä voidaan entistä paremmin kommunikoida ja myös kohdistaa varoja edes jossakin määrin että tosiaan voimme saada luotettavia tietoja ja huomioida nämä tihentymäalueet

nyt kuitenkin käytäntö on se että nämä suurriistavirka apujärjestelmän henkilöt eivät ole saaneet korvauksia

poliisihallinnon puolella kuulemma on mahdollisuus suurpetojen osalta jotakin ehkä maksaa mutta ei sorkkaeläinten puolelta

kuitenkin täytyy kysyä ja joutuu kysymään kumpi on tärkeämpi ihminen vai joku eläin

oletteko keskustellut tai tuletteko keskustelemaan sisäasiainministeriön kanssa jos nämä kaksi ministeriötä voisivat sitten esimerkiksi polttoainekorvauksia jotakin korvausta järjestää koska valtio ei voi eikä valtion toimesta voi tästä työstä huolehtia

arvoisa puhemies

lakiesityksen tavoitteet edistää väestön turvallisuutta ja järjestää hätäkeskuspalveluiden tuottaminen sekä parantaa palveluiden saatavuutta ja laatua ovat hyvät ja voisin jopa sanoa että ne ovat jalot

valitettavasti jo valtioneuvoston päättämä hätäkeskusten määrän karsiminen puoleen ja jo tällä hetkellä ylikuormitetun henkilöstön vähentäminen eivät missään mielessä edistä väestön turvallisuutta tai paranna palveluiden saatavuutta ja laatua

esityksen lähtökohtana on että hätäkeskustoiminnan kustannukset eivät nouse

arvoisa puhemies

suomella on erittäin kunnianhimoiset tavoitteet liittyen uusiutuvan energian lisäämiseen ja niin kuin kaikki täällä salissa hyvin tiedämme puulla tästä tavoitteesta suuri osa hoidetaan

arvoisa puhemies

lähtökohta on taloustilanteen huomioon ottaen ymmärrettävä vaikkakaan tuottavuusohjelma sellaisenaan ei sovellu hätäkeskuksiin

minkälaisista euromääräisistä rahasummista silloin puhuttaisiin jos me palkatut kannanarvioijat tuonne maastoihin laittaisimme

säästöjä tarvitaan ja toimintaa on pakko tehostaa mutta tässä asiassa järjen käyttökin olisi suotavaa ja jopa elintärkeää

onko turvallisuuspalveluita tuottavalla sektorilla kaikki säästöt tehtävä henkilöstöä vähentämällä ja toimintaa keskittämällä

puu tarvitsee nykytekniikalla kun puuta poltetaan myös turvetta ja nyt todella meidän on syytä olla huolissamme tästä luvitusmenettelystä

tiusaselle kun arvostelitte mihin teillä on oikeus kun vertasin ihmistä ja eläintä

tämä liittyi siihen minkä varsinaisessa puheenvuorossani totesin että ammatin harjoittaminen vaarantuu toki minusta on tärkeää että myös metsästyskulttuuria voidaan harrastaa eli koko ajan joudutaan jo nyt pohtimaan niin kuin valiokunnan mietinnössä on todettu että jos ja kun poronhoidosta joudutaan luopumaan suurpetojen tässä tapauksessa ilveksen takia niin sitten valtion varoista tavallaan maksetaan tätä toimintaa

tässä tosiaan meidän pitäisi huoli pitää siitä että tältäkin osin pystyisimme tämän todella kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamaan

kuinka kustannustehokasta on esimerkiksi lopettaa toiminta juuri vuosi sitten valmistuneesta uudesta toimipisteestä joka on kaiken lisäksi menestynyt viranomaisten ja asiakkaiden kyselyissä kärkipäässä laadukkaiden palveluiden tuottajana

toki meillä ei ole varaa yhdenkään sellutehtaan eikä paperitehtaan lopettamiseen ja alasajoon koska sitä kautta myös ne tavoitteet siirtyvät huomattavasti kauemmaksi

täällä jo ministeri esitteli näitä lakeja ja täällä esityksessä on todettu että asetuksella sitten määritellään nämä leikkurit ja muut

nyt joka tapauksessa myös valiokunnan pitäisi huoli pitää siitä kun oman mielipiteensä lausuu että meidän on seurattava tätä tilannetta

nimittäin meillä ei ole varaa siihen kun metsäteollisuus on huolissaan juuri puun saannista että se menee polttoon

sen lisäksi että säästöt jäävät erittäin pieniksi tällainen toiminta on aluekehityksen näkökulmasta täysin vastuutonta ja järjenvastaista

hätäkeskuksen säilyminen pohjois karjalassa on kansalaisten perusturvallisuuden kannalta tärkeää ja toki monessa muussakin

täältä laista ei löydy mitään kriteereitä eli ei voi näin olla että yhdestä rikkeestä tietysti se riippuu sen suuruudesta tavallaan koko tuki leikataan

todennäköisyys sille että avunsaanti viivästyy lisääntyy entistä suuremmalle ihmisjoukolle

hätäkeskusten aluejaon yhdistäminen ei tuo merkittäviä säästöjä sillä sisäasiainministeriön alaiset laitokset kuten pelastustoimi ja poliisi suunnittelevat omia tilannekeskuksia lisää

myös pätevän työvoiman saanti on iso kysymysmerkki

paikkakuntatuntemuksen puute ja ainakin heikkeneminen tuo turvallisuusriskin ja toimintavalmiusajat venyvät pitemmiksi kuten jo edellä totesin

jo nyt on kyselyiden tuloksena saatu tietoa siitä että hätäkeskusten henkilöstö ei ole valmis siirtymään uusiin toimipaikkoihin ja muuttohalukkuus on vähäistä

ilman ammattitaitoisen henkilöstön saamisen takaamista ei muutosta voida tehdä turvallisuutta vaarantamatta

lakiesityksessä todetaan että toimintaa voidaan järjestellä ja työn kuormitukseen voidaan vaikuttaa myös toisin keinoin kuin henkilöstöä lisäämällä

vielä vähemmän turvallisuutta lisää se että hätäkeskustoiminta nojaa jatkossa entistä enemmän tietojärjestelmien varaan

nykyinen hätäkeskustietojärjestelmä on uudistettava mutta tällä hetkellä järjestelmien uusiminen ei ole edennyt sellaiseen vaiheeseen että hätäkeskusuudistus voitaisiin toteuttaa ilman turvallisuuden vaarantumista

arvoisa puhemies

aluejakouudistuksen toteuttamisen pikainen aikataulu ja tietojärjestelmän uusimisen vaikeudet yhdessä voivat aiheuttaa entistä suuremman uhan turvallisuudelle

kuten hallintovaliokuntakin mietinnössään toteaa hätäkeskusjärjestelmän kehittämistyöhön kohdistuvat meneillään olevassa muutosprosessissa mittavien odotusten lisäksi suuret vaatimukset

sukulaiselta sain sitten vanhan haulikon

arvoisa puhemies

kun ministerit olivat paikalla ja en saanut puheenvuoroa ja nyt meillä on keskustan varapuheenjohtaja täällä salissa niin liittyen näihin energiaveroihin

miten taataan että tässä muutosvaiheessa kansalaisten turvallisuus ei vaarannu kun jo nyt tiedetään että muutoksen sisältyy lähes hallitsemattomia riskejä

minun mielestäni todella hallintovaliokunta kun on kirjannut vain perusteluteksteihin tämmöisen hurskaan toivomuksen että tämä olisi kohtuullista että kun tämä nuori tulee täysi ikäiseksi hän saisi hallussapitoluvan ilmaiseksi tai tavanomaista selvästi edullisemmin jos todellista tahtoa hallintovaliokunnalla olisi ollut niin se ei olisi mennyt tämän maksuperustelain taakse vaan olisi kirjannut sen esimerkiksi ponneksi niin kuin nyt ed

täällä ohjelmassa todetaan että energiaverot muutetaan ympäristöperusteisiksi ja vähäpäästöisten autojen käyttöönottoon kannustetaan

lainaan sanatarkasti kehysselonteon mietinnössä olevan sdpn eduskuntaryhmän vastalauseen tekstiä

oma auto on monilla seutukunnilla välttämätön sillä julkinen liikennehän on viety todella lähes olemattomiin viittaan näihin viimeisiin supistuksiin